meillä tulevaisuusvaliokunnassa keskusteltiin hyvinkin perusteellisesti tarpeesta synnyttää suomeen vahvempaa koulutusvientiä ei sen takia että nyt oltaisiin vain rahan perässä vaan sen takia että se vienti pakottaa sentyyppiseen toimintaan jossa me voimme benchmarkata tätä suomen tekemistä ulkomaiseen tekemiseen hakea markkinoilta ikään kuin näkemystä siitä miten hyviä me asioissa olemme ja sitten toisaalta toimimalla laajemmin kuin vain kotimaan piirissä voimme lisätä sitä osaamistamme josta on sitten vastaavasti hyötyä myös tässä suomalaisessa opetusmaisemassa

jotta päästäisiin vaikkapa peruskoulutukseen liittyvää vientiä harrastamaan tai näitä pisa tutkimuksia hyödyntämään niin kauan kuin ne vielä meille ovat positiivisia niin selkeästi sinne tarvitaan keihäänkärkituotteita ja toivon että valiokuntien puheenjohtajat ja ministerit päättäväisesti toimivat tavalla jossa suomalainen koulutusvienti ihan sieltä korkea asteelta asti voidaan toteuttaa niin että pääsemme myös tällä saralla loistamaan

toinen näkökulma liittyy tähän itse opetukseen jossa jännällä tavalla ehkä ei vieläkään ole tuotu niitä kaikkia tekniikan mahdollisuuksia joista on puhuttu sinne kouluun

arvoisa puhemies

kun selkeästi työelämä startup henkinen kasvuyrittäjyys ja muut elementit yhteiskunnassa vaativat riskiä ottavaa heittäytyvää auktoriteetteja arvioivaa ja myös haastavaa asennetta niin toivoisi että kouluihin voisi leikkimielisesti palauttaa tai tuoda sellaisen arvosanan kuin tottelemattomuus jossa voisi kontrolloidusti haastaa auktoriteetteja

suomen talousahdinko ei johdu pelkästään maailmanlaajuisesta talouskriisistä

monen suomalaisen toimialan ahdingon suurin syy ei ole liian suuret palkat ei liian kireä verotus eikä heikko infra

me tarvitsemme johtamisen analyyttista arviointia

hallituksen yhteisöverouudistus rohkaisee yrityksiä investoimaan kasvuun

me tarvitsemme toimivan joukkovelkakirjalainamarkkinan

pankkeja säätelevä basel iii sopimus on hyvä ja tarpeellinen mutta eräät sen yksityiskohdat vaatinevat vielä tarkempaa arviota

se että erilaisista strategioista tulee paikoin toiveiden tynnyreitä joihin jokainen voi upottaa omat korulauseensa uhkaa tehdä strategioista tehotonta hyllyntäytettä

kokeilukulttuuri on yksi tie menestykseen

viisaampaa olisi kääntää tämä asetelma päälaelleen kokeilla nykyistä ennakkoluulottomammin uusia ajatuksia korjata nykyistä päättäväisemmin elävän elämän päätöksistä esiin nostamia valuvikoja

tulevaisuuden menestys syntyy asenteesta uteliaasta nälkäisestä asenteesta elämään

siksi toivonkin pääministeriltämme lisää fantasioita valtiovarainministeriltämme lisää unelmia ja oppositiojohtajalta lisää kakkaroita

arvoisa puhemies

keskustan ryhmäpuheenvuorossa kuultiin tämmöistä tiukkaa puhetta joka sillä lailla vaikuttaa politikoinnilta että parin vuoden takaiset teot ovat jotain ihan muuta

nyt kysyisin asiantuntija arviota hallituksesta vaikkapa valtiovarainministeriltä siitä että kun kreikan ensimmäinen paketti annettiin ilman vakuuksia ja ilman sijoittajavastuuta niin minkä tyyppisiä riskejä tästä syntyy

kuinka paljon on vaarassa että suomi menettää näiden edellisen hallituksen poliittisten päätösten vuoksi pahimmassa tilanteessa

arvoisa puhemies

suomen ongelmat johtuvat nimenomaan suomalaisen vientiteollisuuden yskimisestä ja nämä ongelmat sitten heijastuvat laajemmin tähän muuhun yhteiskuntaan

valitettavasti tässä perussuomalaisten ehdotuksessa tämä kela maksu iskee nimenomaan näihin vientiyrityksiin joita sitten vastaavasti tämä alvi ei helpota juurikaan

ja mikä ikävintä yritystuista leikkaaminen leikkaa telakkatukia ja ottaen huomioon suomalaisten telakkayritysten tämänhetkisen tilan se olisi aikamoista tulella leikkimistä

arvoisa puhemies

mutta yksi näkökulma jonka halusin tässä esiin nostaa on se että ajatus siitä että tämä olisi vapaaehtoinen on sillä lailla tervetullut että se tarjoaisi näissä kuntaliitoshankkeissa joita nyt sitten kuitenkin suomi varmaan tulevaisuudessakin tulee kohtaamaan mahdollisuuden kokeilla mikä käytännössä toimii

tämäntyyppisen lakialoitteen mahdollistamalla vapaaehtoisella kokeilulla voisimme saada hyvinkin mielenkiintoista tietoa siitä miten tämä ratkaisu toisaalla ja joku muu ratkaisu jossain muualla vaikuttavat näiden kuntaliitosten hyväksyttävyyteen ja sitten siihen miten kansalaiset tähän kaikkeen suhtautuvat

arvoisa puhemies

vaikka ehkä paikoin tunteet ovatkin käyneet kuumana niin selkeästi tämän eduskunnan keskustelu sekä salissa että valiokunnassa on ollut laadultaan sisällöltään ja vastapuolen kunnioitukseltaan tyystin eri luokkaa kuin ehkä se keskustelu jota vaikkapa netistä löytyy

sen lisäksi mitä tynkkynen loistavassa puheenvuorossaan totesi haluaisin vielä painottaa muutamaa selkeää yksittäistä asiaa

ja juuri niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tämä laki ei lainkaan kasvata sitä todennäköisyyttä että yksikään ainoakaan uusi adoptio näihin samaa sukupuolta oleviin perheisiin tulisi eli se argumentti ei toimi

sen sijaan kuten oras tynkkynen hyvin kiteytti tämä tulee vahvistamaan niiden lasten asemaa jotka jo näissä perheissä elävät

arvoisa puhemies

yleensä yhteiskunnassa lainsäädäntö ja hallinto taipuvat siihen miten maailma muuttuu mutta aina silloin tällöin käy niin että kun sitä asiantuntemusta kovin suppealle kertyy ja kasaantuu niin käytännössä lakia valmisteleva eduskunnassa asiantuntijana kuultava ja sitten myöhemmin lakia tulkitseva ja itse asiassa erilaisten uhka aktiviteettien kautta myös osittain sitä lainsäädäntövaltaa käyttävä yhdistyy yhteen

ja se että lainsäädäntövalta hallinto ja toimeenpano ja sitten tuo tuomiokäytäntö ovat yksissä käsissä tai yhdessä paikkaa yleensä johtaa aika kankeaan tilanteeseen

niin on nytkin

tästä nykyisestä rahankeräyslain tulkinnasta selkeästi aiheutuu ongelmia jatkuvasti isommin mutta niihin valitettavasti ei ole sitten reagoitu siellä missä asiaan pitäisi reagoida eli hallinnossa

senpä takia on luontevaa että eduskunta sikäli kuin kansanedustajat kokevat että tässä on käsillä merkittävä korjaamista vaativa asia tämän asian sitten lakialoitteella viime kädessä valiokunnassa korjaa

tässä on tullut esiin näitä muutamia ongelmia mutta jos vielä kerran näitä luettelee niin onhan tämä aikamoinen kavalkadi

ensin tosiaan wikipedia jota sadattuhannet suomalaiset käyttävät jos ei päivittäin niin vähintään viikoittain ei saisi kerätä rahaa suomesta omaan toimintaansa

keskustapuolue ei saisi kerätä jäseniltään rahaa taloutensa kuntoon saattamiseksi

ruotsin kielestä innostunut aktivisti ei saisi kerätä rahaa toteuttaakseen joukkoistamalla ruotsin oppikirjoja

nyt kun alkaa tulla lähes jo viikoittain tällaisia erilaisia ongelmia jotka kaikki liittyvät tähän rahankeräyslakiin niin olisi syytä herätä

julkisuudessa aika laajasti keskusteltiin ja luotiin epävarmuutta lastensairaalaan ja siihen tapaan jolla sitä rahaa kerätään sen uuden lastensairaalan pystyyn saamiseksi

hus ei olisi voinut tätä rahaa itselleen kerätä suoraan omistaakseen ja sen sairaalan tehdäkseen vaan siihen piti luoda tällainen säätiömalli jotta saataisiin tuo sairaalahanke eteenpäin

minusta tuntuu että kun näitä kaikkia tämän vuoden ja viime vuoden esimerkkejä katsoo niin on täysin selvää että tässä on käsillä ongelma josta aiheutuu merkittävää haittaa jossa viedään pohja monelta hyvältä hankkeelta ja sitä kautta ollaan suhteellisen vaikeassa tilanteessa entisestäänkin tätä suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta kampittamassa

siinä peruste lakialoitteeseen ja hankkeeseen joka kiteytettynä tarkoittaa sitä että sen sijaan että pitäisi hyvin rajatuin mahdollisuuksin etukäteen pyytää lupa mennään sellaiseen tilanteeseen kuten muissa pohjoismaissa jossa voi hyvinkin laajalla skaalalla etukäteen ilmoittamalla lähteä hakemaan rahoitusta ja sitten tämän julkisuuden tilintarkastuksen ja siihen liittyvän raportoinnin kautta jälkikäteen varmistaa että ne kerätyt rahat menevät sinne minne tarkoitus on

uskoisi että tästä asiasta ei nyt kannata lähteä rakentamaan turhaa riitaa koska käsittääkseni opposition ainakin edustaja sipilän ajattelu ja hallituksen ajattelu ovat hyvin lähellä toisiaan

nyt sitten sipilä samaan ehdottaa kolmea miljardia

erityisesti haluaisin kiitellä koska on syytä paitsi kuulla myös kiitellä oppositiota paikoin ajatusta siitä että joukkovelkakirjamarkkinaa lähdettäisiin kehittämään koska se ajaisi tätä samaa asiaa ja nimenomaan yritysvetoisesti niin että se valtion rooli olisi vain kätilönä

eli rakentavasti tässä asiassa taatusti eteenpäin päästään

positiivisella ja innostavalla tavalla maailmankirjat ovat sekaisin kun kokoomuslainen ministeri on sitä mieltä että kasvuyrityksillä on ihan riittävästi rahoitusta ja sitten sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on huolissaan kasvuyritysten rahoituksesta

mutta ei tämä nyt mikään ihan meidän ryhmän mutufiilis ole vaan sekä suomen yrittäjien jussi järventaus että perheyritysten liiton matti vanhanen tämän vuoden aikana ovat nimenneet nimenomaan tämän rahoituksen tärkeimmäksi asiaksi

samoin tämä on näkynyt siellä kyselyissä tosin vasta kolmantena siellä ovat edellä niin kuin hyvin totesitte kansainvälinen markkinointi ja sitten tietenkin kysyntä

nyt onkin syytä miettiä miten kansalaiset saadaan miettimään tätä jatkopohdiskelua

ehkä tätä suoraa demokratiaa voisi sillä lailla miettiä laajemmin jos tuo tähän jo käytyyn mielenkiintoiseen keskusteluun muutaman tällaisen uuden elementin joista ensimmäinen on tällainen niin sanotun enemmistödiktatuurin käsite joka tarkoittaa sitä että kun jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön niin tavallaan vähemmistöt ovat enemmistö

sen takia tällaisessa suorassa kansanäänestyksessä sentyyppisistä asioista jotka jollakin tapaa edes välillisesti vaikuttavat jonkun kansanryhmän asemaan tai mahdollisuuteen elää elämäänsä tällä planeetalla pitäisi olla taustalla tällainen hyvin vahva ihmisoikeuksista ja yksilön oikeuksista lähtevä ajattelu

toinen näkökulma on se että tämä tietenkin vaatii ihan uudenlaista asentoa tähän avoimuuteen ja muihin suoran demokratian vaikuttamiskeinoihin koska pelkkä äänestäminen kansanäänestyksessä tuskin täyttää tämän edistyneemmän suoraa demokratiaa koskevan ajattelun mittaristoa

kiitos

tämä vähemmistösuoja varmaan parhaiten voi konkretisoitua muutama vuosi sitten kiihtyneessä keskustelussa jossa mitä nyt sanoisi jokunen sata vuotta suomessa asuneeseen suomenruotsalaiseen vähemmistöön kohdistui aikamoista paitsi vähättelyä myös panettelua

ihan henkilökohtaisessa ystäväpiirissäni on ihmisiä siis ikänsä ja varmaan sukunsa ties kuinka kauan suomessa asuneita ihmisiä jotka joutuvat perustelemaan täällä oloaan ja sitä mikseivät täältä esimerkiksi ruotsiin muuttaisi

kun sitten oma nimeni sattuu olemaan ruotsinkielinen vaikka itse olen suomenkielinen niin sitä eriasteista kajahtanutta vihapostia sinne sähköpostiin kyllä kolisee siihen malliin että en millään muotoa jättäisi näitä rakkaan isänmaamme vähemmistöjä pelkästään tämän suomalaisten hyvän tahdon varaan

jos tälle polulle lähtee niin siinä pitää olla selkeät lainsäädännölliset puitteet sille että ihmisten oikeuksia kunnioitetaan ja niitä ei lähdetä loukkaamaan ei edes enemmistödiktatuurin varjolla

tosiaan tämä asia vaatii täällä perusteellista pohdintaa ja itse en usko että kumpikaan ääripää on se oikea tie vaan nimenomaan keskitie

mutta samaan aikaan ymmärrän että voidaan päästä eteenpäin niin että siirtymäaika on niin pitkä että investoinnit ja työpaikat voidaan hyödyntää tai sitten voidaan varautua tähän ehkä sitten jonkun hyvinkin pitkän siirtymäajan jälkeen vähän niin kuin euroopassa on tapahtunut

viime vuoden joulukuussa tv ja radiorahastoon tilittyi nelisenkymmentä miljoonaa euroa tämän vuoden joulukuussa nolla euroa

sen että tulee hyväksytyksi sen että elämällä on tarkoitus ja suunta ja kolmanneksi sen että omilla teoilla on jotain vaikutusta siihen mihin suuntaan elämä kulkee

toisekseen tämä on ihan hyvä tilaisuus hallituksen konkretisoida niitä periaatteita joista kehyskäsittelyssäkin on puhuttu esimerkiksi tämä avoimen datan periaate että nyt kun eduskunta tämän toivottavasti hyväksyy niin samalla voisi lausua tavalla tai toisella siitä että näillä rahoilla tuotettu sisältö on yleisesti kansalaisyhteiskunnan käytössä ja niin että sitten operatiivisessa toiminnassa tekijänoikeuksissa ja tavassa jolla tämä asetetaan kaikkien saataville ja muokattavaksi otettaisiin aimo harppaus eteenpäin

näiden kolmen taholta tietenkään tämä nyt käsillä oleva ehdotus ei näitä ongelmia ratkaise mutta kun tyypillisesti tähän oikean suunnan löytymiseen saattaa riittää jopa yksi ainoa oikeantyyppinen ihmissuhde niin tämäntyyppisellä tsekkauksella ammattilainen aika nopeasti näkee mitkä ovat ne onnistumisen edellytykset

lisäksi eri puolilla suomea erilaisissa kokeiluissa on saatu hämmästyttävänkin hyviä tuloksia nimenomaan tämäntyyppisellä henkilökohtaisella ja yksilöt yksilöinä ottavalla tulokulmalla ja siinä mielessä hyvin kannatettava aloite

kolmantena on myös sitten ehkä sen sijaan että lähdetään miettimään sisällöllisesti tai toiminnallisesti tai poliittisesti näitä sisältöjä syytä antaa hiukan ohjenuoraa siitä miten tätä suomalaista sisältöteollisuutta kehitetään

viimeisenä asiana tällä listalla olisi ehkä syytä miettiä sitä että nyt kun tässä merkittävästi tämä rahoitus nousee edellyttäen että hoidetaan tämä kassaperusteinen piikki ylen kannalta hyvällä tavalla pois alta niin esimerkiksi tätä veikkauksen kanssa käytävää rahaliikennettä ehkä voisi sitten vähän justeerata koska tavallaan se on täysin perusteltavissa ja oikein mutta se on hienoinen kauneusvirhe tässä muuten täysin mainoksettomassa toiminnassa

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa on kysymys rahankeräyslain muuttamisesta ja jos lyhyesti kuvaan tämän lakialoitteen merkityksen

se syntyy siitä että suomessa on yllin kyllin osaamista meillä on yllin kyllin halua tehdä asioita ja sitten meillä on yllin kyllin myös rahaa

jostain syystä tämä osaaminen tämä into tehdä ja sitten raha eivät tällä hetkellä suomessa kohtaa toisiaan tavalla joka synnyttäisi tuotteita tai palveluita jotka maailmanmarkkinoita kiinnostavat

tästä syystä verotuloja jää saamatta työpaikkoja jää syntymättä ja on hyvinkin paljon sellaisia koko kansakuntaa hyödyttäviä asioita ja hankkeita joihin tosiaan se osaaminen into ja raha löytyisivät mutta joita ei päästä tekemään

nyt kiitos internetin kiitos verkottumisen ja muutoinkin kiitos maailman muuttumisen on syntynyt hyvinkin luovia tapoja joilla tätä osaamista tekemisen intoa ja rahoitusta ollaan yhdistämässä ja hyvä näin

suomessa ollaan kuljettu etulinjassa monessa ja myös tässä ja tämä on aiheuttanut ongelmia nykyisen rahankeräyslain kanssa

nimittäin rahankeräyslaki lähtee siitä ajatuksesta että jos pyytää rahaa tarvitsee luvan jota pitää hakea etukäteen

ja kun on lähdetty pyytämään rahaa johonkin tällaiseen hankkeeseen on kysymyksessä sitten wikipedia suomen keskusta puolue tai hanke radio helsingin toiminnan jatkamiseksi niin tämä rahankeräyslaki on estänyt tätä toimintaa vähintäänkin haitannut sitä toimintaa ja onpa näistä tehty tutkintapyyntöjä

tällä hetkellä esimerkiksi wikipedia yksi maailman tärkeimmistä ja arvostetuimmista toimijoista vapaaehtoistyöllä tämmöistä koko maapalloa käsittelevää tietosanakirjaa netissä ylläpitävä taho on joutunut raportoimaan suomen viranomaisille siitä ovatko he nyt täällä rikollisia vai eivät

tähän tilanteeseen jossa siis elävä elämä vaatisi joustavampaa mahdollisuutta jolla tämä osaaminen tekemisen into ja raha kohtaisivat olen monen muun allekirjoittajan myötä tuonut tämän lakialoitteen jonka tarkoituksena on korjata tämä tilanne

eli tämä nykyinen rahankeräyslaki lähtee siitä että aina jos ollaan pyytämässä rahaa siihen pitää etukäteen pyytää lupa jonka käsittely muuten tällä hetkellä vaatii neljästä viiteen kuukautta ja sen lisäksi on rajattu hyvin tiukasti se porukka joka tätä yleensä saa edes pyytää ja myös se että sen tarkoituksen pitää olla selkeästi yleishyödyllinen jotta siihen sen luvan saa

tämä lakialoite lähtee siitä että tämä asetelma käännetään toiseen asentoon samanlaiseksi kuin on ruotsissa muissa pohjoismaissa ja voi sanoa että lähes kaikissa muissa euroopan maissa

tämän lakialoitteen idea on se että rahaa saa pyytää jos siitä pyytämisestä ilmoittaa ja jos siihen pyytämiseen on olemassa lailliset ja myös moraalisesti hyväksyttävät syyt

näistä ilmoituksista on tarkoitus luoda rekisteri jolloin tämä kansalaisyhteiskunta avoimuuden nimissä näkisi kaikki ne keräykset tai pyynnöt yhdestä paikkaa rekisterin kautta

tällä lailla kansalaiset voisivat sitten itse vähän niin kuin valvoa että missä toimitaan oikein ja tietenkin myös voisivat itse päättää minne sitä rahaa antavat

tällä hetkellähän siis rahan lahjoittaminen sinänsä on täysin laillista mutta sen pyytäminen on mahdollista ainoastaan jos siihen pyytämiseen on erikseen se lupa käyty hankkimassa

tämän rekisterin lisäksi joka siis toisi avoimeksi kaiken sen rahankeräyksen mitä suomessa on käynnissä mitä erilaisimpiin hankkeisiin tietenkin tarvitaan myös vähän vahvempaa suojaa väärinkäytöksiä vastaan ja se varsinainen suoja tietenkin on se että vähänkin suuremmissa rahankeräyksissä on sitten velvollisuus paitsi tilintarkastaa se tekeminen myös toimittaa tästä tilintarkastus viranomaisille ja tähän samaan rekisteriin tallennettavaksi jolloin näkee mitä on kerätty ja mihin se raha on mennyt

eli tämän lakialoitteen hyvä puoli on se että se tuo liikkuvuutta ja osaaminen tekemisen halu ja raha yhdistyvät synnyttävät suomeen hyvinvointia positiivista pöhinää

totta kai se huono puoli on se että nyt valtion tiukka ote kansalaisista tältä pieneltä osalta kirpoaa ja tavallaan edetään normitalkoiden hengessä kohti sellaista yhteiskuntaa jossa kansalaiset joutuvat enemmän itse kantamaan vastuuta siitä kenelle sitä rahaa lahjoittavat ja joutuvat myös vähän valvomaan meneekö se siihen tarkoitukseen johon on tarkoitettu

kun tämän vauhdikkaan ja ehkä jännitteisen päivän päättymisen lähestyessä täällä aurinko vaipuu maillensa ja tässä kohta remonttiin menevässä salissa on aistittavissa yllättävänkin hyvähenkistä pohdintaa tämän asian tiimoilta niin oikeastaan ehkä tämän käsittelyn voi vain päättää toteamalla että tämä on hyvin ei poliittinen hanke

nämä havainnot joita täällä on ollut liittyen niin tähän ehdokkaiden vaalirahoituksen keräämiseen kuin sitten vaikkapa näihin suuriin miljoonakeräyksiin on syytä ottaa huomioon ja miettiä tarkemmin

arvoisa puhemies

tämä kokonaisuus ei ole yhtään niin monimutkainen tai vaikeaselkoinen kuin mitä ehkä tämän päivän keskusteluista voi ymmärtää

on minun mielestäni hirveän tärkeää ymmärtää kuinka paljon huonompi se ykköspaketti oli kuin mitä tämä kakkospaketti on

siinä ykköspaketissa ei ollut mitään vakuuksia siinä ykköspaketissa käytännössä ei juurikaan ollut mitään sijoittajavastuuta ja koko se tunnelma sen ykköspaketin ympärillä oli naiiviudessaan aika uskomaton